viitanen nyt täytyy sanoa että meno on todella muuttunut siitä hyvästä hallituksesta jota me yhdessä istuimme edellisellä vaalikaudella

jos me vain rahoitamme sitten kehitysmaita sellaisiin toimiin jotka eivät siellä synnytä uutta puhdasta tuotantoa pysyvää uutta puhdasta tuotantoa niin se raha kyllä on hukkaan heitettyä

kuten sanoin juridiikan perusoppeihin kuuluu se että näytön jälkeen minkään oikeusjärjestelmän tulosta ei arvuutella

onneksi nyt sitten ja siitä tunnustus tietystikin nyt vihdoin viimein tämä hallitus on valmis virheensä korjaamaan ja nyt niin tapahtuukin sitten näiltä osin jos kohta nyt sitten tukikelpoisen puun kokoa rajoitetaan metsälöitä joista puu voidaan ottaa ja joista tuki tulee täysimääräisenä rajoitetaan mutta tuo verokohtelu kuitenkin

arvoisa puhemies

tässä on ihan hyvää harrastusta ja hyvää pyrkimystä löytää menettelytavat joilla suomalaista metsäteollisuutta sen kilpailukykyä ja menestystä voitaisiin parantaa

vastaavasti sen lisätuoton mikä tästä ekstraa tulee kun yleistä korotetaan me sitten käytämme erilaisiin toimiin joista huomenna kerromme tarkemmin sellaisiin toimiin joilla me tätä kotimaista työtä kotimaista talouden kasvua vauhditamme joka nyt näyttää muutoin kyllä hiipuvan entisestään alaspäin

meidän mallissamme lähdetään siitä että yhdeltäkään kunnalta ei oteta oikeutta pois olla järjestämässä sote palveluja vaan kaikki kunnat ovat mukana kokonsa mukaisessa suhteessa siinä järjestäjäyhteisössä

kun me joudumme tuulivoimaa rakentamaan uusiutuvaa energiaa erittäin paljon ellei jotain tukimuotoa sille tule niin tuo tuleva tuulivoiman rakentaminen nostaa merkittävästi sähkön hintaa

kun minä olen esittänyt tämän kahdeksan vuotta niin totta kai minä seison sen takana ja se on minun esitykseni mutta ed

oikeastaan kysyisinkin onko ministerillä mielessä kansainvälisen yhteisön yhteistä tällaista toimintapolicya jolla pidettäisiin huoli siitä että silloin kun osallistumme jossakin kehitysmaassa näihin hankkeisiin se ihan oikein johtaa sen maan päästöttömien ja sitä kautta ilmaston kannalta positiivisten ratkaisujen aikaansaamiseen eikä niin kuin nyt että otetaan se hanke vastaan muttei samalla sitouduta kyseisessä maassa edistämään muutoin uusiutuvan puhtaan energian käyttöä

sen sijaan se ilmasto ja energiastrategia mistä päätettiin niin ikään täällä eduskunnassa on sellaisenaan se pohja jolle kaikki ne äsken luettelemani ja monet muut toimet joita on tehty ja ollaan tekemässä perustuvat

se ei ole sopivaa sisällöstä puhumattakaan mutta on aivan selvä niin kuin tässä lausutaan että hallinto oikeuden päätöksen sisältö tulee hyvin paljon vaikuttamaan rahoitusratkaisuihin ja kaivoksen toiminnan tulevaisuuteen

pari asiaa vielä siitä miten keskustassa asioita ajattelemme

ottamalla nyt näistä ansiottomista arvonnousuista ja käyttämällä se raha tämän kalliin tuulivoiman kustannusten kompensoimiseen voitaisiin estää sen seurauksena sähkön hinnannousu

myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille räsänen mattila ja korhonen sen jälkeen on ministerillä puheenvuoro ja sen jälkeen kyllä edustajat saavat vielä jatkodebatointia

kun minä luen aina silloin tällöin keskisuomalaisesta siellä on tämmöinen lyhyet palsta jossa kuka nyt milloinkin kirjoittelee juttuja ja niin poispäin kerran toisensa jälkeen minä luen sieltä kuinka pekkarinen on ollut turpeen käyttöä edistämässä niin ja niin ja niin tällä tavalla

näköpiirissä on että ellei kasvua saada vauhditettua ihan oikein suomenkin kansantuote vajoaa ensi vuonna selvästi miinuksen puolelle ja me kaikki tässä salissa tiedämme mitä siitä seuraa

on varmaa että perustuslainkin suhteen meidän mallimme on hyväksyttävissä mutten kuuna päivänä usko että teidän isäntärenki mallinne voi tällaista perustuslain vaadetta täyttää

ensinnäkin mitä tulee tähän rahoitukseen moni versus yksikanavaisuuteen niin keskustan kotikuntamaakunta malli lähtee kyllä siitä että rahoitus on yksikanavaistettava

arvoisa puhemies

mutta niin kuin sanottu arvoisa puhemies minusta on erittäin hyvä asia että tähän nopeasti päästään palaamaan että tästä ei tule mitään uutta jätevesiasetusta joka osassa suomea johtaa tilanteeseen jossa sitten karvat nousevat pystyyn

minun tiedossani ei ole ei portugalissa ei itä saksan puolella eikä missään muuallakaan suorat toimintatuet ovat kiellettyjä

mitä tulee energian hintaan kyllä minä olen sitä mieltä että ei energiaveroja pidä enää kiristää kerta kaikkiaan olen sitä mieltä sen vaikutus energian hintaan alkaa olla sitten niin suuri

siellä oli erittäin merkittävien elinkeinojen harjoittajia joiden määrä on moni monikymmenkertainen näihin kullankaivajiin verrattuna

kyllä täytyy tunnustaa nyt se että se mitä tuolta ei koko oikealta vaan osasta oikealta kuuluu ei ole ihan sen sävelen mukaista mitä kuviteltiin täällä voitavan soittaa

oikeastaan oli se maakuntamalli tai oli se mikä tahansa muu malli mielestäni jopa vaikka se malli olisi joku muukin kuin maakuntamalli kyllä tässä asiassa rahoituksen yksikanavaistamisessa pitää päästä liikkeelle

ne ovat sitä mieltä että siirtymäkauden pitäisi olla vuosissa pitempi muttei lapin liittokaan maakunnan edunvalvoja sano että ikuisiksi ajoiksi pitää jatkua koneellinen kullan kaivaminen

sanon tämän vain sen takia että ei luoda sellaista mielikuvaa nyt tässä että jotenkin en pitäisi tärkeänä sitä että turve on keskeisessä roolissa suomen bioenergian kokonaisuuden kehittämisessä oheispolttoaineena nimenomaan suomalaiselle puubiolle biopohjaiselle puubiopohjaiselle uusiutuvalle energialle

mutta huomenna tässä salissa me kerromme tarkemmin mitä ne toimet joilla tuota kasvua vauhditetaan ovat ja mikä niissä toimissa on sitten verotuksen rooli myös siitä kerromme huomenna tarkemmin

tunnustus tasavallan hallitukselle ja tasavallan presidentille

kun stora enso lähti kemijärveltä meiltä ja sinne tuli toinen yritys joka investoi puutuoteteollisuuteen ja on lähes yhtä paljon kohta kaikkiaan tullut työpaikkoja kuin sieltä meni ei nyt ihan kemijärvellä yksin no koko sille alueelle on tullut vähän enemmänkin itse asiassa niin sinne on voitu tukea myöntää

arvoisa puhemies

jos nyt sitten vielä jossakin pitää tuommoinen isojen koneitten käyttö nimenomaan tällaisessa kullanhuuhdonnassa rajoittaa niin kai se nyt luonnonpuisto on sellainen paikka kai se on luonnonpuisto

totta kai näen sen niin kuin äsken täällä sanoin ja niin kuin keskusta kaikissa kannanotoissaan sanoo että se on välttämätön tärkeä oheispolttoaine niin kauan kuin mitä tahansa muuta öljyä maakaasua tai kivihiiltä käytetään

ei ole osapuolet eivät ole neuvottelupöydässä

tässä olivat ne vaihteluvälit tässä asiassa

ainoa minnekä ei myönnetty oli pellettituotanto kaikkiin muihin niihin toimintoihin mitä sinne rakennettiin investointitukea myönnettiin

mikko heikkinen väisti sitten vielä päästökauppaan ed

ei se sillä tavalla onnistu vaan euroopan unionissa osin suoraankin puhuen mutta ennen kaikkea euroopan unionissa vaikuttaen siihen suuntaan että syntyy se vuoropuhelu joka vasta vie ihan oikein venäjän neuvottelupöytään

hallitus vasta kevään aikaan sai linjaukset valmiiksi mistä energialähteistä minkälaisin tukikeinoin saadaan nämä uusiutuvat markkinoille jos ei ihan käden käänteessä ja näiden aika vaativien monimutkaisten lakien valmistelu ei ihan käden käänteessä käy

investointitukia me voimme myöntää

mutta kuitenkin investointitukienkin kohdalla tilanne on se että suuryrityksille täällä muualla kuin ihan kaikesta syrjäisimmillä ei näy kentällä suomen kannalta parhailla eun tukialueilla aivan erityistapauksissa voidaan investointitukea myöntää

jos siellä saa sitä toimintaa rajattomasti harjoittaa mitä siellä nyt harjoitetaan niin minusta käsitteenä luonnonpuisto se ei ansaitse sitä arvoa mikä meidän mielikuvissamme sille käsitteelle on tullut kansallispuisto anteeksi

jo edellisen hallituksen silloinkin aika hyvän hallituksen tekemien linjausten mukaan turpeelle on tämmöinen oma syöttötariffinsa jo olemassa joka takaa sen näissä muutamissa lauhdelaitoksissa että jos vaihtoehtona on se että joudutaan ajamaan kivihiiltä tai siinä vieressä olevaa turvetta niin aina taataan sen turpeen ajo ennen kuin sen kivihiilen ajo

mitä vielä tulee siihen miten kaivostoiminnasta tulevien rahojen käy menevätkö ne ulos kaikki vai jääkö niistä meille mitään minä kerran täällä jo aikaisemmin tässä salissa taisin sanoa että minun luonani kävivät kittilän kunnan edustajat

me olemme päätyneet temin mukaisesti siihen että tämä on niin tärkeä elinkeinonhaara ja työllisyyskysymys suomessa että siihen on syytä satsata

väite siitä että turve on uusiutuva todellakin olen tässä kaikkien niiden kanssa samaa mieltä tietystikin jotka sanovat että eihän se ole kioton mielessä eikä ipcc mielessä uusiutuvaa

ei viro eivät baltit eivät kaikki muutkaan itäisen euroopan eu jäsenmaat ole se viiteryhmä jossa kaikuu oikea ääni mutta suomen hallituksen linja tässä on oikea

heinäluoma olen todella sitä mieltä että veronmaksukyvyn pitää olla verotuksen fiskaalisten periaatteitten ohella tärkeä periaate mille verotusta rakennetaan

jos on kysymys energiainvestoinnista ja uudesta teknologiasta nimenomaan uusiutuvaan energiaan niin vaikka on suuri yritys sille voidaan energiatukea myöntää ja on muuten myönnettykin mutta varsinaiseen toimintatukeen ei ja investointeihin muualla kuin ihan täällä heikoimmalla alueella suomea ei niin ikään

mitä vielä tulee sitten näihin muutamaan muuhun kysymykseen tämä panttimaksukysymys ei nyt ole ollut vakavasti esillä

arvoisa puhemies

suomelle velvoitteet määrätään ei sen perusteella miten me itse tulkitsemme mikä on uusiutuvaa ja mikä ei vaan sen perusteella minkä kansainvälinen yhteisö yksimielisesti on päättänyt mikä on uusiutuvaa ja mikä ei

kuinka varmaa on että niistä tulee käytännössä totta

ja he päätyivät siihen kun matkailu on kittilässä erittäin merkittävä elinkeino ihmisten mielikuvissa erittäin merkittävä elinkeino tuolle kittilän kunnalle he olivat sitä mieltä että kohta kaivostoiminta vastaa kittilän kunnan kannalta suurin piirtein sitä samaa mitä se matkailuelinkeino

lopputuloksen

ennuste

mitä tulee sitten tähän maakuntatasoiseen vastuukunta ajatteluun käymättä enää jo moneen kertaan täällä käytyä keskustelua läpi on se nyt ihan eri asia jos kuntien sallitaan olla yhteistyössä järjestämässä niitä palveluja jotka koskevat kaikkia näitä kuntia ja kuntalaisia on se ihan eri juttu kuin jos yksi kunta maakunnassa isäntäkuntaperiaatteella on nämä järjestämässä

kun meidän uusiutuvan velvollisuutta lasketaan että kuinka paljon suomessa on uusiutuvaa meillä on velvoitteet siitä ei turvetta lueta silloin ensimmäisenkään kuution osalta uusiutuvaksi energialähteeksi

heinäluoma olimme samassa hallituksessa on kahteen kertaan lisätty ja korotettu nimenomaan kunnallisverotuksen perusvähennystä

suomessa on rakennettu uusiutuvan energian järjestelmä niin että ensin otetaan se kaikki mahdollinen halvin uusiutuva käyttöön elikkä vesi mutta kun se ei riitä meidän tarpeisiimme

se että jossakin portugalissa on voitu myöntää ja täällä vanhan itä saksan alueella perustuu siihen että nämä alueet on koko eun kaikista heikoimpaan alueeseen rankeerattu ja niillä on siihen liittyen oikeus

siellä sanotaan ne tavoitteet mihin pyritään niillä keinoilla jotka määritellään noissa laeissa ja lisäksi se on myöskin resurssilaki se kertoo siitä rahasta kuinka paljon tarvitaan julkista rahaa eri tilanteissa jotta näistä esityksistä tulee totta

me tarvitsemme sitten puupohjaista energiaa ja sitten pienellä tuella kaikki se mahdollinen puu joka voidaan ottaa käyttöön joka ei ole ainespuuta vielä on päätetty ottaa käyttöön niin että metsäteollisuus hyppii seinille jo siinäkin että nyt sen mielestä liikaa otetaan nyt jo sitä puuta käyttöön ja sen jälkeen kun nämäkään eivät vielä riitä sen uusiutuvan tarpeen tyydyttämiseksi vasta sen jälkeen on menty sitten sinne tuulivoiman käyttöönottoon koska se on se seuraava käytettävissä oleva vaihtoehto

nyt edustaja tolvanen

meillä jyväskylässä tällä hetkellä jyväskylän kaupunki on parille kunnalle isäntäkunta ja se lautakunta jonka nimiin täällä monet vannovat että se on kaiken autuaaksi tekevä kyllä on enemmän keskustelukerho kuin todellinen päätöksentekijä

sitten täällä tuli hyvin esille tämä autoteollisuus että no mites sitten autoteollisuudessa mitä siellä on voitu myöntää

tällä hetkellä nykyisin vielä voimassa olevan lain mukaan jos omistat talon ja pelto on siinä edessä niin periaatteessa siihen voi tulla kaivelemaan sinun ikkunasi alle ilman että tarvitsee ilmoittaa kenellekään yhtään mitään

mitä tulee pääomaverotukseen mitä tulee osinkojen verotukseen nimenomaan suurten osinkojen verotuksen kiristämiseen olen kyllä joka kertakin puhunut silloin ja nyt viimeksi jossakin haastattelussa puhuin nimenomaan seuraavan vaalikauden aikaisista toimenpiteistä

nyt en ole ihan varma joten voin tehdä pieniä virheitä mutta ymmärtääkseni suurin piirtein se menee näin olen nimittäin ollut joissakin niissä ministerikokouksissakin mukana että ne ovat lähinnä näitä rahoitusjärjestelyjä rahoituspaketteja joihinka voidaan katsoa sisältyvän joku tämmöinen tukielementti siinä korossa tai niissä lainoitusehdoissa jnp

me viime kädessä jyväskylän kaupunginvaltuutetut henna virkkunen ja minä ja monet muut mukana siinä päätämme miten sosiaali ja terveyspalvelut sillä alueella järjestetään meille kaupunkilaisille ja niiltä osin kuin me järjestämme muille millä ehdoilla ne järjestämme

sitten tulee aurinko joka on vielä monin moninkertaisesti kalliimpaa jnp

ja vielä yhdyn siihen en muista nyt kuka täällä äsken sen sanoi ettei vain energiateollisuus ole sitä mieltä todellakaan sitä mieltä että turve ei ole uusiutuvaa vaan jopa sellainen merkittävä suomalainen turvealan yritys kuin vapo

arvoisa puhemies

mitä vielä tulee tähän edustaja östmanin puheenvuoroon siitä että meillä on velkaa ja että tarvitaan näitä toimenpiteitä sopeuttamistoimia se on ihan totta

puhumattakaan että jos tämä järjestäjäyhteisö siis tässä tapauksessa yksi kaupunki isäntäkuntana vastuukuntana järjestäisi koko maakunnalle sen itsellisyys suhteessa muuhun maakuntaan entisestään korostuisi ja tämmöinen henkinen yliote jo suhteessa muihin kuntiin sillä alueella siinä maakunnassa olisi totta kai eri luokkaa

arvoisa puhemies

mutta niissäkään ei ole kysymys toimintatuesta eikä suorasta investointituesta pääsääntöisesti vaan näitten rahoituspakettien järjestämisestä mitä näissä maissa missä autoteollisuus on tärkeässä asemassa on myönnetty

siihen viitaten mihin valiokunta on nyt päätynyt niin suomalainen kaivostoiminta tai muitten tänne tapahtuvat investoinnit taatusti eivät tämän lain korvauksista jää kiinni eivätkä myöskään lupamenettelystä ja siitä että annetaan asianomaisille ja osallisille mahdollisuus päästä kaivosaihion eri kehittämisvaiheessa parissa sellaisessa vaiheessa sanomaan oma näkemyksensä asiasta

ei vapo väitä että turve on uusiutuva kioto ja ipcc mielessä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ihan hauska puheenvuoro